minä näen erittäin tärkeäksi myöskin sen asian tarkastelemisen siitä näkökulmasta kun koulutilat ovat kuitenkin suhteellisen vajaalla käytöllä koulupäivän aikana ne ovat aktiivisesti käytössä muina aikoina vajaakäytöllä niin on myöskin erittäin tärkeää huomata se että näitä kerhoja voivat toteuttaa niissä koulun yhteiskunnan tiloissa myöskin muut luotettavat toimijat kun voidaan vaan vakuuttua siitä että se kerhotoiminta on laadukasta mihinkä ed

kuten äsken sanoin meillä on viitisentoista puheenvuoroa ja ne käytämme ja minun mielestäni kaikki jotka nyt ovat halukkuutensa ilmaisseet ovat tällä listalla

ironista kyllä vastausta voisi hakea kreikan mytologiasta jossa odysseus harharetkillään joutui valitsemaan skyllan ja kharybdiksen välillä elikkä täydellisen tuhon tai osittaisen pelastumisen ja viisas valitsee aina tässä tilanteessa tietenkin sen ratkaisun joka antaa toivoa tulevaisuuteen

liittyykö edustaja haapasen puheenvuoropyyntö tähän hevosenlannan polttoproblematiikkaan

perustienpitoon ja suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen täytyy tämän eduskuntakäsittelyn aikana vielä palata ja katsoa mitä niiden suhteen olisi tehtävissä

mielestäni tähän liittyy myöskin tämä seuraava ajatus elikkä se että jatkossa näitä uusia kalliita väyläinvestointeja täytyy olla valmiutta rahoittaa ja toteuttaa uudenlaisilla menettelyillä

niin muuten teki odysseuskin

tämä ratkaisu mitä me olemme tekemässä on minusta tehtävä suomen ja suomalaisten etujen mukaisesti ja pitäen sitä ohjenuorana ratkaisussa

kreikan päästäminen selvitysmenettelyyn on useimpien asiantuntijoitten mukaan tuhoisaa euroalueen taloudelle ja vakaudelle ja siitä saattaisi olla arvaamattomat seuraukset myöskin suomelle ja suomalaisille

siitä on valtaosa käytetty nimenomaan pienempien opetusryhmien aikaansaamiseksi tukiopetukseen ja nyt sitten kohtalaisen merkittävä osuus kahtena peräkkäisenä vuonna myöskin tähän kerhotoimintaan

kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta liittyen lääkkeisiin

niin kuin kuultiin valtiovarainministerin avauspuheenvuorossa suomi on ollut euroalueen kokouksissa ja eun piirissä varsin tiukka ja vaatinut tiukempaa sääntelyä ja parempia valvontamenetelmiä

haluan kuitenkin siihen kiinnittää huomiota että kun nyt meillä on todella tällainen esitys joka koskee sairasvakuutuslakia ja siihen liittyvää lääketaksaa niin on aivan ymmärrettävää että keskustellaan silloin lääkkeistä

ruohonen lerner omassa puheenvuorossaan otti sitten esille minusta aika mielenkiintoisen asian kun hän pohti sitä pitäisikö meidän koulujärjestelmässämme ryhtyä pohtimaan sitä voitaisiinko näitä jo alakoulun puolella syntyneitä opetusryhmiä jonkin verran ainakin yhtenäisimpinä saattaa läpi tämän koulujärjestelmän

eli edustaja jaloselle vain sanon että ei tämä ole merkki siitä että me olisimme lääkekeskeisiä vaan mielestäni oli hienoa että te keskustelitte lääkkeistä koska sitähän täällä nyt odotettiin

kysynkin ministeri katainen

kaiken kaikkiaan tästä laajasta keskustelusta kuultaa vain se tarve pohtia tätä laajemmin ja se on todella hyvä koska tätähän on pohdittu

minkälaiset näkymät niitten voimaansaattamiseen ovat olemassa

tästähän on minun mielestäni helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehty myöskin tutkimusta johon en ole nyt syvällisesti ennättänyt paneutua mutta jos ne ennakkotiedot pitävät paikkansa että tällä yhtenäisellä ryhmällä voidaan aika merkittävästi vähentää esimerkiksi erityisopetuksen ja muitten tukitoimenpiteitten tarvetta niin minusta se on pohtimisen arvoinen ajatus

arvoisa puhemies

sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden korkea taso on kokoomuksen mielestä yksi kansakunnan peruspilareista jota ei koskaan voi ottaa itsestäänselvyytenä

kreikan taloustilanne on hyvin vakava ja on tärkeää että kreikan tilanne pystytään vakauttamaan ja ennen kaikkea ehkäisemään kreikan taudin leviäminen muihin euromaihin

laajaan turvallisuuskäsitteeseen liittyvät olennaisena osana myös kehitysyhteistyörahat sekä siviilikriisinhallinta joihin on luvassa mittavat lisäpanostukset

tiedän ettei se ole niin yksi yhteen koska erilaiset valinnat ohjaavat oppilaita eri ryhmiin mutta jotakin tässä ehkä olisi pohtimisen arvoista

meidän mielestämme olisi tärkeää että näitä valtiolta tulevia voimavaroja suunnataan entistä selkeämmin kuntien elinvoimaisuutta tukeviin ja elinkeinopolitiikkaa tehostaviin kohteisiin

kuntien taloustilanteen arvioidaan säilyvän ensi vuonna vielä hyvänä verotuottojen tason ja hallituksen merkittävien kuntapanostusten ansiosta

edustajat rundgren savola kalli ja tolppanen

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen budjettiesitykseen ja erityisesti sen talouskasvua työllisyyttä ja kansalaisten ostovoimaa edistäviin ratkaisuihin

tämä tuo tärkeitä verotuloja ja pitää kansantalouden rattaat pyörimässä niin nyt haasteellisessa talouskasvun vaiheessa kuin pitemmälläkin aikavälillä

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen toinen asia kuin myös neuvosto ehdottaa asiana lakivaliokunta keskustelun ja lakivaliokuntaan

sitten siirrymme puhujalistaan ja edustaja pietari jääskeläinen jatkaa tästä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tavoitteenamme on kehittää suomalaista yhteiskuntaa niin että työnteko opiskelu yrittäminen ja eteenpäin pyrkiminen on entistäkin kannata

valiokunta ehdottaa että eduskunta antaa euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liitetyssä toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa tarkoitetun perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta

sosialidemokraatti eduskunta

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi ja tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi stefan wallin i

ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja päivi lipponen jonka jälkeen puheenvuoron käyttävät sivistysvaliokunnan puheenjohtaja raija vahasalo ja opetusministeri krista kiuru

totean että tässä keskustelun aluksi käytiin ihan kohtuullisen ansiokas debattikierros ja pääsääntöisesti hyvinkin pääsääntöisesti tätä keskustelua viedään nyt eteenpäin näiden varsinaisten puheenvuorojen puitteissa joten seuraava puheenvuoro on aivan oikeassa järjestyksessä edustaja tiilikaisella

kiitoksia

ensimmäinen varapuhemies pekka ravi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivä jerzy wallinin

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä keskustelun allakkaan ja ensimmäisen puheenvuoron käyttää dust ja ne

myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä

täsmennän vielä vähän tätä jälkimmäistä kaneettia

se on toki tärkeä työkalu mutta se on kuitenkin vain yksi niistä työkaluista joilla perusopetusta jatkossa kehitetään

kyselytunti on päättynyt ja siirrytään päälle järistyksen ensimmäinen varapuhemies pekka ravi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

käsittely esitellä arveli sen toimia asian käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö

siitä pitääkin kantaa huolta

mutta kiinnittäisin huomiota siihen että ehkä kaikkein parasta antia tuntijakotyöryhmän esityksessä on nimenomaan minimituntimäärien kohottaminen

meillä suomessa vallitsee tällä hetkellä erittäin suuri alueellinen epätasa arvo ja epäoikeudenmukaisuus siinä tuntimäärässä mitä lapset perusopetuksen aikana saavat

tämä kysymys on loppuunkäsitelty kyselytunti on päättynyt ja siirrytään päiväjärjestyksen muihin osiin

waivers ja toisena asiana valiokuntien täydennysvaali vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi johanna sumuvuoren ja ympäristövaliokunnan jäseneksi niin ikään johanna sumun

menneellä menettivät viedä mut markus mustajärvi testata ja jussi niinistö korostaakin agraarind revitterästiin koska syyt skootteri sami laaksonen uskoo että tarvitsisi äänestää annettava lausunto

tällä uudistuksella pyritään siihen että tasa arvoa nimenomaan saadaan parannetuksi

selonteko hyväksyttäneen väheksytään ehdotuksestaan ristittävä joka haluaa jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta päällystää ideaa joka hyväksyy edustaja markus mustajärven ehdotuksen asian lähettämisestä puolustusvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja työlään ja tasa arvovaliokunnaltava lausunto päällystää eli miten äänestämään ja

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto

meillä on kolme pyydettyä vastauspuheenvuoroa sen jälkeen ministerin vastaus ja sen jälkeen tämän pääluokan käsittely debatinomaisesti loppuu ja on muutama lähetekeskustelupuheenvuoro

pieni hetki edustaja sasi

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen viidessä asetti puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

äänestykset joissa on alettu yhdeksänkymmentäkuusi

kuusikymmentäkuusi äänestää jaa jos ei voittaa on päättänyt jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä puolustusvaliokunnan markus mustajärven ehdotus hyväksytty

edustajat rajamäki vehviläinen skinnari zyskowicz pietari jääskeläinen ja lehtomäki ja sen jälkeen pääministerille vastauspuheenvuoro ja sitten mennään puhujalistaan